kiitoksia ministeri orpo sitten käynnistämä ja paatin vei painikkeen seisaalleen nousten minuutin aikarajoitus ja kärsivällisyyttä kyllösen vuoro täältä aikanaan kiitos

eli paljon on tehty

tämä näkyy energiaratkaisuissa rakentamiseen liittyvässä lainsäädännössä liikenneratkaisuissa ja jopa siinä että kun pohdimme useaan otteeseen taantuman voittamiseksi tehtäviä elvytyspolitiikkakeinoja niin näissä myöskin ilmastonmuutoksen vastainen taisto otettiin merkittävästi huomioon

tärkeät teho ja tasohankkeet voivat jatkua ja ne ovat nimenomaan juuri niitä toimenpiteitä joilla pystymme konkreettisesti pureutumaan niihin kohtiin joista ravinteita vesistöihin kulkeutuu ja sitä kautta rehevöittää meille kaikille tärkeää itämerta ja sen saaristomerta joka on sen kaikkein herkin osa

arvoisa puhemies

kyllä tämä keskustan linja nyt valitettavasti on ollut kovin sekava mutta jos siitä yrittää nyt joitakin asioita vetää yhteen niin sopeutuksen tasosta ollaan samaa mieltä

mielestäni nyt olisi aivan keskeisen tärkeää että kaikki ne toimenpiteet jotka on tehty pystyttäisiin keräämään yhteen ja tehtäisiin puolueeton vaikuttavuusarviointi siitä mitä näillä eri keinoilla on saavutettu ja kun ne esimerkiksi energiaratkaisujen myötä tulevat käytäntöön miten ne vaikuttavat ja ohjaavat meidän käyttäytymistämme ja ennen kaikkea mikä on se vaikutus loppupäästöön eli näiden kasvihuonepäästöjen määrään

ja kun kansalaiset tietävät että toimenpiteitä on jo pitkään tehty he haluavat todella saada kouriintuntuvasti nähdä niitä tuloksia ja toimenpiteitä joita tehdään

painotus menosopeutukseen veronkorotusten sijaan oikein

se mistä tunnutaan olevan eri mieltä on lapsilisät ja se kuinka paljon valtion omaisuutta myydään ja mihin sitä käytetään

tähän kun yhdistetään sitten valiokunnan tekemä hyvä mietintö joka katsoo suurempia linjoja tulevaisuuteen eli kohti hiilineutraalia vähäpäästöistä suomea niin meidän täytyy luoda tulevan hallituksen ohjelmaan ja siitäkin eteenpäin selkeä suomalainen toimenpideohjelma joka sisältää näkemyksen siitä mihin isossa kuvassa ollaan menossa ja mitä konkreettisia toimenpiteitä tai korjausliikkeitä se seuraavalta hallitukselta ja sen ohjelmalta vaatii

meillä on ollut kehitys jossa kunta ja palvelurakennetta on uudistettu kuntien määrä on vähentynyt mutta mielestäni se kehitys on ollut väärää että me olemme liikaa vieneet palvelutuotantoamme ylikunnallisiin kuntayhtymiin jolloin kuntien päättäjiltä itseltään on viety pois se päätäntävalta siihen mihin niitä verovaroja käytetään

se mitä meillä ei ole hallituksella käytössä on pekkarisen turboruuvi josta jo ensi vuodelle ja tälle vuodelle saataisiin tämä huikea talouskasvu ja nopeampi talouskasvu kuin mitä tällä hetkellä kaikki ennustavat

peruskunnan pitäisi olla niin vahva että se pystyy itse ilman kuntayhtymiä huolehtimaan peruspalvelutuotannostaan minimoimalla samalla hallintoa ja maksimoimalla lähipalveluiden määrää

tästä asiasta tullaan luultavasti puhumaan eduskunnassa ja koko valtakunnassakin hyvin paljon ja kun prosessi etenee haluaisin vielä korostaa sitä että ensiarvoisen tärkeää on löytää kuntapäättäjien kuntalaisten ja meidän päättäjien välille hyvä yhteisymmärrys ja yhteistyö tämän välttämättömän uudistuksen aikaansaamiseksi

tämä hallituksen lakiesitys jatkaa sitä pitkää kehityksen tietä joka tässä kauppojen aukiolossa on aikaisemmin käyty

siis tarkoitin tällä verokeskustelun poisputsaamisella sitä että se on lähestulkoon ainut asia mistä me tunnumme olevan oikein kovasti eri mieltä tässä salissa

tässä on vahvoja arvolatauksia tässä on toisaalta taloudellisia näkökulmia niin kansantaloudellisesti kuin yrittäjän näkökulmasta tässä on ympäristökysymyksiä mukana sekä tietysti kuluttajien näkökulmasta palveluiden saatavuudesta ja laadusta kysymys

haluan vielä toistaa sen että kokoomus ei halua korottaa palkkaverotusta ei keneltäkään vaan me paremminkin haluamme jatkaa sitä kehitystä että työn verotusta kevennetään silloin kun se on mahdollista

sen tähden että tämä esityksen teko on ollut monisäikeinen ja pitää sisällään niin paljon eri näkökulmia on äärettömän tärkeä tämä talousvaliokunnan kirjaus ja toive siitä että tämän lainsäädännön vaikutuksia tullaan tulevaisuudessa arvioimaan ja tarvittaessa tehdään lakiin muutoksia

todetaan nyt suoraan että sitä selvitetään mutta se ei ole siis virallinen tietojenvaihto organisaatioiden välillä ja siinä viitattiin ilmeisesti koko euroopan alueella oleviin määriin mutta katsotaan suojelupoliisin kanssa mistä tarkemmin siinä on kyse

nyt on varmaan sellainen aika ja on hyvä saavutus se että pystymme jäädyttämään verotuksen käytännössä sille reaaliselle tasolle kuin nyt on tämänkin budjettiesityksen pohjalta ensi vuodelle tulossa ja se on hyvä saavutus

kun keskusta syyttää hallitusta lapsiperheiden kyykyttämisestä toinen syy tuntuu olevan tämä kotihoidon tuen jakaminen isän ja äidin välillä niin onko se nyt todella niin että te ette kanna minkään valtakunnan huolta naisten työmarkkina asemasta naisten asemasta työmarkkinoilla naisten palkkakehityksestä urakehityksestä

edelleen sanon tämän utvan osalta että nykyään on käytäntö että aina kun käsitellään asiaa joka koskettelee sisäistä turvallisuutta ulko ja turvallisuuspolitiikan kontekstissa niin olen ollut paikalla ja olen kokenut erittäin mielekkäänä ja välttämättömänä tuoda sisäministeriön hallinnonalan näkökulman näihin kysymyksiin

toisaalta kuluttajalla on vapaus valita milloin hän yksin tai perheensä kanssa kaupassa käy

verratkaa niitä vaikkapa muihin pohjoismaihin sieltä löytyy yksi syy siihen ja se on se että suomalaiset äidit joutuvat käytännössä nykyjärjestelmällä olemaan niin paljon pidempään kotona kuin ollaan muissa pohjoismaissa ja se johtuu tästä kotihoidon tuesta muun muassa

kaikille arkena kaupassakäynti hankintojen tekeminen ei ole mahdollista joten esimerkiksi perheen lasten talvihaalareiden osto tai vastaava on hyvä tehdä ehkä sunnuntaipäivän aikana

eli kun te vastustatte näin kategorisesti tätä jakamista isän ja äidin välillä niin te samalla lyötte rätillä naisten työmarkkina aseman parantamista vastaan

mutta kuitenkin jotta nämä tässä lakiesityksessä haetut tärkeät periaatteet eli ennen kaikkea valinnanvapauden periaatteet kauppiaan ja kuluttajan kannalta toteutuvat on tärkeää kiinnittää huomiota muutamiin asioihin

ja nyt kun tehtiin nämä täydentävät päätökset niin jatketaan sitä viime hallituksessa ministeri urpilaisen ja ministeri rinteen johdolla tehtyä työtä joka varmaan arvioitiin silloin aika hyväksi konseptiksi

mielestäni talousvaliokunnan yksiselitteinen tahto oli se että kauppiaalla elinkeinonharjoittajalla on kauppakeskuksessa oikeus päättää itse pitääkö hän kauppansa auki vai ei

rajavartiolaitoksesta ja kehittämisestä vielä kerran se että kyllä hallitus lähtee siitä että suvereenilla euroopan unionin jäsenmaalla on vastuu omista rajoistaan

tämä ajattelu lähtee siitä että tämän seitsemännen päivän aukiolon tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja kauppiaan jaksamisen kannalta järkevää

mutta kreikan esimerkki on osoittanut sen että meillä pitää olla matalampi kynnys tilanteessa jossa yksi maa laiminlyö tehtävänsä ja aiheuttaa merkittävää vahinkoa muille jäsenmaille puuttua tilanteeseen

tämä periaate on nyt sinne lain perusteluihin talousvaliokunnassa kirjattu ja toivon että tätä periaatetta kauppakeskuksissa todella noudatetaan ja yrittäjien oikeutta kauppansa kiinnipitämiseen kunnioitetaan

eli silloin siis pitää löytyä keinoja joilla ikään kuin painostetaan maa ottamaan apua vastaan mutta sen suvereniteetin pitää kuitenkin olla se ensimmäinen

meillä on ollut pitkään sellainen kehitys että kauppa keskittyy suurten ketjujen haltuun mutta valinnanvapauden kautta kuluttajilla on itsellään mahdollisuus vaikuttaa tähän kehitykseen

meidän tulee olla tietoisia ja toisaalta eduskunnan tulee ohjata yhteiskuntaa siihen suuntaan että kuluttajilla on hyvää tietämystä ja hyvää taitoa myöskin kuluttamisessa

poliisiammattikorkeakoulun hakijamäärät todellakin ovat olleet laskussa ja tätä selvitetään nyt myöskin miten tätä vetovoimaa voitaisiin lisätä

tämä itämeri selonteko on tärkeä asiakirja ja olen erittäin iloinen siitä että se on nyt eduskunnalle annettu ja pääsemme sitä syyskaudella täällä käsittelemään ja pohtimaan sen sisältöjä

poliisihallitus on siis yhdessä poliisilaitosten kanssa valmistellut näitä poliisiasemien lakkautuksia ja ne ovat nyt lausuntokierroksella katsotaan rauhassa se tilanne

itämeri ei pelkästään kärsi vaan se on osittain kuollut tai kuolemassa ja tämä on meidän sukupolvellemme sellainen haaste että meidän on vastattava siihen tiukoin ja määrätietoisin toimin

jos ja kun hänellä on reilu oikeus päättää itse pitääkö kauppansa auki vai kiinni hän voi sitä kautta vaikuttaa tähän kannattavuuteen

mutta jos kilpailutilanne pakottaa siihen että kaupan on seitsemänä päivänä viikossa oltava auki ja jos kauppiaan tavaramerkkinä on hyvä palvelu se että löytyy myyjä sieltä erikoistavarakaupasta toisin kuin marketista jossa on tarjolla hyllyrivejä niin on selvää että jos hän haluaa myöskin sunnuntaina säilyttää tämän palvelutason niin se vaatii henkilökuntaa joka nostaa kustannuksia

oli erinomainen voitto että suomalaisten parlamentaarikkojen voimin itämeri saatiin ensimmäisen kerran eun budjettikirjaan

jos me saisimme edes murto osan siitä mitä euroopan unioni ohjaa välimeren suojeluun ja välimeren alueen kehittämiseen niin voisimme olla erittäin tyytyväisiä

jos hän taas korvaa sen omalla työllään niin suuri kysymys on yrittäjän jaksaminen ja siihen meidän tulee laajastikin yhteiskunnassa kiinnittää huomiota ja meidän tekemässämme lainsäädännössä jatkossakin kiinnittää huomiota yrittäjän asemaan yrittäjän jaksamiseen

kotouttaminen on siis temin vastuulla ennen kaikkea

eli toiminta euroopan unionissa on keskeistä mutta myös itämeren alueen valtioiden on tehtävä hyvää yhteistyötä itämeren pelastamiseksi

ja tässä maahanmuuttopoliittisessa ministerityöryhmässä jossa on laajasti kaikki keskeiset ministerit joita maahanmuuttopolitiikka koskee on kiinnitetty nyt erityistä huomiota siihen että seuraava vaihe on niiden ihmisten kotouttaminen jotka turvapaikan saavat

pitää kehittää uusia tehokkaita tapoja ja uudenlaista ajattelua ja tämä on aivan kaikki kaikessa

siihen on luotava uskottavat hyvät seurantajärjestelmät ja myöskin järjestelmä jolla niitä maita jotka eivät tähän velvoitteeseen ole pääsemässä puhutellaan ja pakotetaan tiukempiin toimiin

jos siinä ei onnistuta niin silloin nämä ihmiset ovat tietenkin kuntien vastuulla ihan samalla tavalla kuin kantasuomalainenkin ihminen joka ei työllisty tai jolla on toimeentulo ongelmia

kansainvälisen yhteistyön lisäksi meidän on tärkeää siis tarttua määrätietoisesti omiin käytettävissä oleviin keinoihimme

minusta on sinänsä arvokasta että kansalaisjärjestöt tekevät turvallisuuteenkin liittyviä asioita mutta kyllä niiden asioiden pitää olla viranomaisten hallinnassa

me olemme tehneet paljon hyviä ratkaisuja mutta edelleenkin vesistöihin valuu aivan liikaa ravinteita jotka rehevöittävät itämerta

sinilevä leviää valtavaa vauhtia ja saaristomeren luonto kärsii

meidän täytyy olla pragmaattisia mutta samaan aikaan myöskin inhimillisiä ja muistaa että taustalla on aitoa hätää ja tunnistaa ne ihmiset jotka ovat todellisen avun tarpeessa ja pitää tämä myöskin mielessä silloin kun pragmaattisesti hoidamme asioita

viimeisiä uutisia juuri tältä päivältä oli se että saaristomeren kalastajien kalakannat ovat jostain syystä tänä keväänä erittäin vähäisiä

ahvensaaliit jotka ovat olleet kuitenkin erittäin suuria ovat pienentyneet merkittävästi haukisaaliit ovat vähentyneet silakka voi huonosti ja samoin saaristomerellä rehevöitymisen jälkeenkin hyvin viihtynyt kuha on myöskin ollut vähenemään päin

kysyinkin jo ministeriltä käydyssä keskustelussa millaisia konkreettisia toimia ja uusia innovaatioita tämä teho hanke on tuonut

odotan mielenkiinnolla edelleen vastauksia koska tämä hanke on ollut käynnissä jo koko tämän hallituskauden ajan ja se on kuitenkin merkittävin konkreettinen toimi joka on tällä hetkellä käynnissä

itämeren suojelu on aivan keskeinen asia nyt ja tulevaisuudessa ja siksi kaikki keinot on otettava käyttöön

se että kokoomus toi viime kaudella vaihtoehtoisia malleja keskusteluun oli minusta vastuullista politiikkaa koska me emme uskoneet siihen että tämä paras hankkeen väestövastuumalli yksistään tuo ratkaisuja niin kuin nyt on nähtykin sitten tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella

mutta mitä tulee tähän lähipalvelulakiin niin minä todella toivon että kun te keskustassa nyt sitä alatte kuulemma valmistelemaan niin siihen sisältyy myöskin sen lähipalvelulain aiheuttamat kustannusvaikutukset kunnille

eli taas me päädymme siihen että jos me haluamme turvata lähipalveluita meidän täytyy puuttua rakenteisiin määrätietoisesti

hyvät edustajat

sisäministeriön budjettipääluokka on yksi niistä poikkeuksellisista pääluokista joihin on lisätty rahaa tulevalle vuodelle parlamentaarisen työryhmän pohjalta

edustaja tolppaselle olisin kertonut että tätä samaa gmo maissia saa rehuksi tuoda suomeen tälläkin hetkellä

kun me olemme itse todenneet että me haluamme että se tuki kohdistuu tuottajalle nimenomaan tuottajalle ei osuuskunnalle ei yhtiölle vaan tuottajalle niin silloin kun se tuottajahinta ei ollut laskenut siinä hänen rätingissään niin siitä muodostui se erityinen ongelma

tähän hallitus valmistautuu sillä että olemme käynnistäneet sisäisen turvallisuuden selontekohankkeen jossa käymme läpi huolellisesti sisäisen turvallisuuden tilanteen ja uudet uhkatekijät ja lähdemme linjaamaan yhdessä hallituksen kanssa ja seuraavassa vaiheessa eduskunnan kanssa prioriteetteja painopisteitä ja kohdentamista ja arvioimme tarpeet suhteessa resursseihin ja uskon että tämä antaa työvälineen sitten tulevina vuosina sille että pystymme huolehtimaan sisäisen turvallisuuden hyvästä tilasta

arvoisa puhemies

se on oma faktansa sitten meillä on tämä venäjä ja sitten meillä on uuden tukikauden aiheuttama epävarmuus siitä mitä kaikkea se tuo tullessaan

kyseessä on kansainvälisen suojelun antamisen edellytysten tarkentamista koskeva hallituksen esitys eli suomeksi sanottuna humanitäärisen suojelun poisto

hallituksen esityksen tavoitteena on että suomesta ei saisi oleskelulupaa kansainvälisen suojelun perusteella helpommin kuin muista euroopan maista samalla kuitenkaan vaarantamatta suomea sitovien kansainvälisten ja euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden kunnioittamista

siis on kiistatta ongelmat mutta minusta pitää myöskin kertoa uskaltaa katsoa kauemmas ja uskoa siihen että tulevaisuuttakin on ja valaa uskoa että kyllä maaseudulla kannattaa ja voi jatkossakin menestyä

edustaja kalmarille vielä

olen ihan lähiaikoina tapaamassa rahoituslaitosten edustajia siis en wahlroosia niin kuin edustaja korhonen näytti suomenmaassa epäilevän vaan ihan niitä pankkiedustajia jotka konkreettisesti vastaavat maatalousyrittäjien lainoista ja asioista

hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi ei enempää eikä vähempää kuin se että suomi on vaalikauden lopussa yksi maailman turvallisimmista maista edelleen

tulen vetoamaan voimakkaasti heihin että ymmärrystä maksutilanteeseen tiloille löytyy nyt tässä vuoden aikana koska nämä vaikeudet ovat ihan ilmiselviä

tämä muutos yhdenmukaistaisi suomen lainsäädännön kansainvälisen suojelun osalta euroopan unionin lainsäädännön kanssa ja muiden euroopan unionin maiden tasolle

tämä on ollut tässä nyt tämän muutaman kuukauden matkan varrella sellainen perussanonta että on parempi toimia asiassa sydän lämpimänä ja pää kylmänä

tämä selkeyttäisi meidän kansainvälisen suojelun määritelmiä ja sääntelyä ja samalla varmistettaisiin ettei suomalainen lainsäädäntö näyttäisi suotuisammalta eli kyse on siis myöskin vetotekijöiden karsimisesta

edustaja kivirannalle

me hoidamme suomessa sitä akuuttia tilannetta että eurooppalaisen hallitsemattoman muuttoliikkeen takia ja niistä syistä että lähtömaissa ihmisten tilanne on katastrofaalinen sotien jaloissa heitä tulee suomeen

jokainen turvapaikkaa hakenut saa yksilöllisen käsittelyn ja edelleen siis meillä on turvapaikka eli kansainvälinen suojelu sekä toissijainen suojelu käytössä

tämä asia on selvityksessä enkä osaa siihen suoraan vielä vastata mutta en näe mitään erityistä syytä miksi se olisi muuttunut mutta katsotaan

me teemme kotimaassa toimia sen eteen että me pystymme oikeudenmukaisesti mutta jämptisti erottelemaan ja löytämään ne ihmiset jotka ovat todellisen avun tarpeessa jotta me voimme keskittää voimavaramme heidän auttamiseensa

ja jotta meidän järjestelmämme olisi selkeä me kehitämme sitä koko ajan jotta me saamme kansalaisten luottamuksen sille työlle mitä me olemme tekemässä

kestävä metsänhoito on suomen huippuosaamista ja meidän täytyy saada eurooppalaiset koko ajan tajuamaan se että suomessa meillä on erityinen metsätalous erityiset metsät ja erityistä osaamista ja me torjumme ehdottomasti euroopan unionin yhteisen metsäpolitiikan koska se ei ole suomen etu

kainuun malli on erittäin hyvä kainuuseen

nyt tilanne lienee se että kun esimerkiksi irakin osalta maaselvityksen ja maan turvallisuusarvioinnin perusteella laajemmat alueet muun muassa bagdadin alue määriteltiin turvalliseksi alueeksi niin voisi olla hyvin todennäköistä että kun viime syksystä lähtien tulleita turvapaikanhakijoita on runsaasti irakista niin humanitäärista suojelua olisi myönnetty enemmän

me toimimme euroopan tasolla löytääksemme ratkaisun siihen että tällä hetkellä muuttoliike eurooppaan schengen rajojen sisälle dublin alueelle eu alueelle ei ole hallinnassa ja myöskin ratkaisun siihen että liikkuminen eu alueen sisällä dublin järjestelmän sisällä ja schengen järjestelmän sisällä ei ole hallinnassa ja yhdessä sovittuja pelisääntöjä ei noudateta

siellä on pitkät välimatkat väestörakenne on aivan erilainen kuin esimerkiksi kotimaakunnassani varsinais suomessa tai naapurimaakunnassa satakunnassa

me osaamme pitää metsistämme huolta ilman sitä että sitä suojellaan kuten keskeisen euroopan vähiä metsiä joita heillä on jäljellä siellä oman huonon metsäpolitiikan takia